ammattikorkeakoulut ja oppisopimuskoulutus uudistetaan

siinä on pitkälti kyse siitä että opettajien koulutukseen satsataan lisää jotta jokainen opettaja tietäisi miten uusia oppimisympäristöjä voidaan hyödyntää

olemme keskustassa esittäneet esimerkiksi virkamiesruotsin suorittamismahdollisuutta lukioihin jotta kieltenopiskelu kääntyisi siellä taas nousuun

on mahdollista että toimenpiteisiin asiassa ryhdytään tällä vaalikaudella

arvoisa puhemies

koulutuksen tasa arvo hyvä alueellinen saavutettavuus saati sivistys ei siis suomesta hallituksen toimien myötä katoa vaan monella saralla mennään eteenpäin

toivon julkiseen koulutuskeskusteluun suhteellisuudentajua ja tulevaisuudenuskoa haastavista säästöistä huolimatta

säästöstä viisikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa liittyy keväällä kaksituhattaviisitoista tehtyyn päätökseen jonka mukaisesti käyttöön otetaan alkuomavastuu lääkkeiden mehän täällä salissa kyllä toivomme että työtä ja verotuloja olisi tässä maassa hieman enemmän jotta sitten voisimme sitä paremmilla mielin jakaakin

valtiovarainvaliokunta ja sivistysvaliokunta molemmat totesivat myönteisesti av kannustinjärjestelmästä ja sen mahdollisuuksista

tässä erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jossa suomen kansantalous supistuu ja kustannuskilpailukykyä sekä viennin kysyntää voimallisesti edistävät toimenpiteet ovat vasta toteutusvaiheessa meillä ei ole mahdollisuutta jättää yhteiskunnan toiseksi suurinta hallinnonalaa sopeutusten ulkopuolelle

tämä sipilän hallituksen esittämiin leikkauksiin verrattuna yli kaksinkertainen leikkaussumma ei edes sisällä toisen asteen koulutuksen leikkauspakettia ja opintotukiuudistusta jotka edellisellä hallituksella kaatuivat sen kivikkoisen tien loppusuoralla

kun nyt kaikki tai ainakin suurin osa tässä salissa hallitusvastuuta kantaneina tietävät että leikkauksia ei voi jättää tekemättä toivon rakentavaa keskustelua leikkausten ja uudistusten kohdentamisesta

rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan taso veteraania kohden nousee edelleen noin tähän kuuluu kuvausryhmää cateringiä majoitusta matkustusta ja muita palveluja

suomi on menestynyt koulutusmaa siksi että koulutuksemme on yhdenvertaista ja hyvin saavutettavissa maamme eri puolilla

kolmekymmentä miljoonaa euroa raha automaattiyhdistyksen tuottovaroja jos mikä niin tällaiset tuotannot ovat maabrändityötä parhaimmillaan

iloitsen siitä että vaikeinakin aikoina vapaan sivistystyön rahoitus on entisellään ja ihanne elinikäisestä oppimisesta säilyy yhteiskunnassamme vahvana

toivonkin kovasti että nämä lausunnot ja selvästi semmoinen yleinen tahtotila mikä meillä tuolla sivistysvaliokunnassakin tämän kannustinjärjestelmän suhteen on luovat toivoa ja sitten ihan tekoja hallituksemme osalta että tällä viikolla puuttuvien

mielestäni on erittäin tärkeä signaali että sekä nuoret että aikuiset voivat kehittää itseään vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ilman tutkinto ja ammattisidonnaisia päämääriä vapaaehtoisuuden pohjalta

kuntien valtionosuudet ensi vuonna kasvavat kaksisataayhdeksänkymmentä miljoonan

ne muuttuvat plus kaksisataayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa o saamme tuon kannustinjärjestelmän tänne suomeenkin käyttöön koska sillä voisi olla erinomaisia vaikutuksia suomalaiselle kulttuurielämälle elinkeinolle matkailulle ja koko maalle

arvoisa puhemies

pidän myös erittäin tärkeänä että liikkuva koulu hanke jonka ideana on harrastaa tunti liikuntaa koulupäivässä laajennetaan hyvien kokemusten perusteella valtakunnalliseksi

kuten kansainväliset tutkimukset osoittavat on liikunnan lisääminen vähentänyt kouluissa kiusaamista lisännyt yhdessä tekemistä ja parantanut oppimistuloksia

liikkumiseen rohkaisevalla elämäntyylillä saamme kouluissa tavoitettua liikunnan harrastamisen pariin myös niitä lapsia ja nuoria jotka eivät ole saaneet kodeissaan mallia tai kannustusta päivittäiseen liikkumiseen

arvoisa herra puheenjohtaja

suomi todella pienenä maanakin sai siellä todella hyvän aseman kun ministeri tiilikainen toimi pääneuvottelijana eun yhdessä isossa kokonaisuudessa

aikaisemmissa sopimuksissa on metsiä nähty hiilinieluina joiden vähenemistä on pyritty hillitsemään

tässä tulikin jo hyvin vastauksia asumiseen liittyen ja edustaja modig otti tuossa aikaisemmin esille asuntojen kalleuden täällä pääkaupunkiseudulla

olisin kysynyt tästä normien purkamisesta tällä alueella että millä tavalla ensi vuonna ministeriössä edetään

isovanhempamme toivat meille vapauden ja vanhempamme vaurauden

velkaantumisen jatkuminen euroopan ennätysvauhtia tai poliittinen kyvyttömyys tehdä uudistamispäätöksiä saati uudistuksilla pelottelu eivät edusta sellaista suomea jota voisin sanoa ylpeästi edustavani

arvoisa puhemies

hallituksen ensimmäisen vuoden aikana tekemät päätökset ovat lisänneet luottamusta suomen talouteen ja siihen että pystymme ratkaisemaan ongelmamme itse

leikkaukset voi toki kohdentaa jonkin verran eri tavalla mutta se että tämän mittaluokan sopeutuksiin pystyttäisiin leikkaamatta lainkaan koulutuksesta tai sosiaali ja terveysmenoista jotka ovat suurimmat hallinnonalamme on kestämätön väite

arvoisa herra puhemies

yliopiston mukaan he eivät edellisellä rahoituskaudella saaneet strategiarahoituksen mittareiden mukaisia tavoitteita täytetyiksi ja tämä on syynä päätökseen

yliopisto vetoaa yliopistolakiin jonka mukaan yliopisto saa päättää kampuksistaan itsenäisesti

yliopiston yhteiskunnallinen vastuu tai lakiin tehtävänä kirjoitettu yhteiskunnallinen vuorovaikutus eivät tunnu painavan vaakakupissa minkään vertaa kun yliopisto uskoo sokeasti keskittämisen ja suurten yksiköiden voimaan

yliopiston ideologinen usko on nähtävästi jotain niin suurta että sen kannattaa lakkauttaa yliopiston erinomaisesti toimivia osia ja saattaa siinä samalla yksi kaupunki henkitoreihinsa

arvoisa puhemies

olemme edustaja kaj turusen kanssa tekemässä lakialoitetta savonlinnan yliopistosta mutta toinenkin reitti täytyy nyt katsoa

savonlinnan normaalikoulu täytyy säilyttää toimivana ja turvallisena yhteisönä ensimmäisenä suomessa digiloikan tehneenä kouluna ja tanhuvaaran urheiluopistollakin voitaisiin lisätä ammattikorkeakoulutusta liikunnanohjaajakoulutuksen muodossa

hallituksen on tehtävä kaikkensa savonlinnaan jäävien vahvuuksien

edustaja

valtiontalouden budjetin laadinta ei ole ollut hallitukselle aivan helppo tehtävä

hallituksen tehtävä on talouden suunnan muutos

kuten edustaja heikkinen erinomaisessa puheessaan toi ilmi yritysten toimintaympäristöä on muutettava suotuisammaksi jotta uusia työpaikkoja syntyy ja työttömyys laskee

kilpailukykylakeja valmistellaan täytäntöön pantaviksi

maailma oli valmis sopimukseen koska ilmastokriisi on täyttä totta kuivuuden rankkasateiden hirmumyrskyjen ja katovuosien muodossa ihmisten elämässä

on nimittäin selvää että oppositiosta tie vie hallitukseen jossain kohtaa ja siinä kohtaa pitää miettiä minkälaisesta lähtökohdasta ja tilanteesta te haluatte päätöksiä lähteä tekemään

kukaan ei aidosti halua olla päättämässä heikennyksistä entiseen verrattuna

eduskunta on käsitellyt jo tukun hallituksen esityksiä joilla on erinomaisia vaikutuksia toimeliaisuuteen ja jotka siten virkistävät taloutta jo ensi vuonna

esimerkkinä mainittakoon maankäyttö ja rakennuslain muutos jonka mukaan maakuntakaavoja ei tarvitse enää saattaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi

toivon että myös opposition edustajat pitävät kritiikkiä sekä vaihtoehtoisia esityksiä antaessaan mielessä suomen talouden tilanteen joka on kaunistelematta ja valitettavasti surkea

professori tuori tosiaan tuo tämän oman kantansa tästä lain tulkinnasta esiin mutta sitten on olemassa myös helsingin yliopiston hallinto oikeuden professori olli mäenpää joka sanoo että hänen mielestään yliopistolle perustuslaissa turvattu itsehallinto estää valtion viranomaista määräämästä yliopistoa esimerkiksi toimipaikkaa koskevissa kysymyksissä

maailman parhaita instituutioita sekä osaavaa ja koulutettua kansaamme kuuluu ja pitää puolustaa mutta ilman uudistuskykyä ja uusia työpaikkoja emme pärjää enää tässä maailmassa

eli käytännössä voimme sanoa että yliopistolaki ei välttämättä ole aivan helposti tulkittava ja tämä on nyt meidän kaikkien suuri ongelma varsinkin meidän jotka olemme savonlinnan puolella

hän ei viitannut joensuuhun se on juuri näin niin kuin edustaja gustafsson sanoitte eli savonlinna on vetovoimaisempi kuin joensuu mutta tässä hän käytti rehtorin lukuja ja rehtori viittasi muiden opettakulut vaikka laitosten ja hallitus vai opettajankoulutuslaitosten aloituspaikkojen hakuun

haluan myös kiittää edustaja gustafssonia tästä vastaantulosta ja siitä sanasta että olette vahvasti myös mukana tässä asiassa

näitä sanoja olemme toivoneet kuulevamme ja toivon että välitätte tietoa myös sinne puoluetovereillenne jotta tämä yhteiskuntasopimus yhdessä saataisiin eteenpäin

suomen tila on nyt sellainen että meidän ei auta järsiä näitä kuiluja välillemme ei opposition eikä hallituksen vaikkakin kritiikkiä otamme mielellämme vastaan

kilpailukykysopimus josta tässäkin salissa juuri puhuttiin vei aikansa mutta muistuttaisin että sopimus saatiin aikaiseksi seitsemän kuukautta hallitusohjelman kirjausta etuajassa

meilläkin puukerrostaloja nousee jo joka puolelle mutta meillä on joitakin ongelmakohtia vielä niin omassa lainsäädännössä kuin sitten myös muilla osa alueilla

toivoisin vahvasti sitä että tämä asia selvitettäisiin onko se todella näin että suomalainen puu on herkempää palamaan

tietenkin maatalouden tukalan tilanteen helpottamista on jatkettava todella nopealla aikataululla ja mitä enemmän työllisyys saadaan paranemaan sitä kestävämmin voimme huolehtia meidän yhteiskunnasta toisistamme heikompiosaista ja pitää tämän suomen ehyenä

toisekseen rakennustarkastajien osaaminen puurakentamisessa on valitettavasti päässyt hieman vähenemään koska puurakentamista ei suomessa ole juuri harjoitettu varsinkaan isoissa kohteissa muutamaan kymmeneen vuoteen

ja kolmanneksi ihan näiden rakennusmestareiden puurakentamisosaaminen ja koulutus pitäisi saada uudelleen voimistettua ja kehitettyä jotta me todella saamme hyviä kestäviä puurakennuksia tänne suomeen jatkossa paljon

nämä toki itsestäänkin elvyttävät taloutta ja parantavat työllisyyttä mutta myös turvaavat elämisen mahdollisuuksia eri puolilla suomea

esimerkiksi sulkavalla vekarasalmen lossi korvataan sillalla

investointi on toki paikallinen mutta tärkeä kokeilu saaristolaisten elinvoiman lisäämisessä

lossien korvaaminen silloilla saa toivon mukaan lisäystä vielä tällä kaudella

kasvun näköaloja tuo myös normien purku jossa ajankohtaisin on ympäristöministeriön tänään lausuntokierrokselle lähettämä hallituksen esitys maankäyttö ja rakennuslain muuttamiseksi